pyrin kyllä minäkin välttämään aiheettomien uhkakuvien maalaamista mutta kun me jo tänä päivänä tiedämme että meillä ensi vuonna on tuhansia kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita jotka jäävät suomeen eli laittomasti suomessa olevia ihmisiä niin ei mielestäni voida aiheettomana uhkakuvana pitää sitä että mitä laajemmat sosiaali ja terveyspalvelut heillä on suomessa oikeusasiamieskin tässä kertomuksessa erään tuota jouluoikeusasiamieskin tässä kertomuksen cir kiinnittää huomiota siihen että nykytilanteessa on puutteita ja epäselvyyttä mitä laajemmat palvelut meillä on niin sitä vaikeampaa on saada heidät vapaaehtoisesti suomesta lähtemään

suomen romanivähemmistöön kuuluva ja romaniasioissa toimiva miranda vuolasranta esitti jossain julkisuudessa että vanhat eu jäsenmaat voisivat perustaa rahaston jolla näiden uusien jäsenmaiden kuten bulgarian ja romanian romaneja voitaisiin taloudellisesti tukea

euroopan unionin piirissä on monenlaisia rahastoja monenlaisiin hyviin tarkoituksiin mutta en tiedä että siellä olisi erikseen rahastoa jolla pyrittäisiin romanivähemmistön asemaa parantamaan eri jäsenmaissa

näiden maiden romanian bulgarian oma tahto ja myös ilmeisesti taloudellinen kyky riittävästi parantaa oman romanivähemmistönsä asemaa ei ole riittävä

no mitä sitten tulee näihin pietarilaisiin niin on totta että helsingissä tänä päivänä on laajemmat palvelut myös laittomasti maassa oleville

herra puhemies

en ole lainkaan tyrmännyt kokonaan tulonsiirtoja ja sitä paitsi puhuin kansalaisten suorista tulonsiirroista en esimerkiksi kuntien valtionosuuksista

ei ole olemassa riittävää tahtoa mutta ilmeisesti ei myöskään riittävää taloudellista mahdollisuutta oikein kunnolla parantaa näiden ihmisten asemaa heidän asumisolosuhteitaan heidän lastensa pääsemistä kouluihin heidän työllistymistään ja niin edelleen

pietarista tiettävästi ei ole tällaista terveysturismia jossa tullaan viisumilla ja sitten kun viisumi menee vanhaksi jäädään laittomasti maahan ja saadaan suomalaisten veronmaksajien piikkiin palveluita toivottavasti ei myöskään tule

herra puhemies

lopuksi haluan todeta että suomalaisessa keskustelussa on aika omituisilla perusteilla mielestäni vastustettu tätä kerjäämisen kieltämistä lainsäädännössä

he ovat laillisesti suomessa ja heille kuuluvat luonnollisesti minun mielestäni luonnollisesti laajemmat terveyspalvelut kuin niille jotka ovat laittomasti suomessa

on esimerkiksi sanottu että kyseessä on köyhyyden kriminalisointi

meillä todistetaan täällä eduskunnassakin harva se päivä ja harva se puheenvuoro kuinka monta kymmentä tuhatta tai sataa tuhatta köyhää suomessa taas uusien eu kriteerien mukaan on

esimerkiksi kun puhuitte opintorahasta opintoraha menee myös suomen varakkaimpien perheiden lapsille jotta he eivät ilmeisesti näkisi nälkää opiskellessaan

jos me löydämme tuolta kadulta tuupertuneen ihmisen niin hän saa kaiken tarvitsemansa avun eikä kukaan rupea häneltä oleskelulupia tai kansalaisuuksia kyselemään

toisaalta on sanottu että tämä köyhdytä anteeks kriminalin sointi kerjäämisen kriminalisointi siis kerjäämisen kieltäminen yleisillä paikoilla lain nojalla olisi vastoin perustuslakia koska se koskee lähinnä tai pääosin vain romaniheimoon kuuluvia ihmisiä jotka ovat siis tulleet romaniasta ja eräistä muista maista suomeen kerjäämään

herra puhemies

rehelliset yrittäjät ja rehelliset työntekijät ovat ne jotka veronsaajan ohella kärsivät tästä harmaasta taloudesta

olin ajatellut jo omalta osaltani lopettaa keskustelun muun muassa ehtiäkseni suomivenäjä jalkapallomaaotteluun mutta kyllä tämä ed

tämä tulkinta perustuslaista on minusta lievästi sanottuna omituinen vaikka sitä ovat timo harakan lisäksi esittäneet jotkut perustuslakia harrastaneetkin henkilöt

ukkolalle vastaan että sehän näiden bulgarialaisten osalta on tilanne että he eivät ole täällä työnhakijoina vaan he ovat täällä nimenomaan turvapaikanhakijoina

söderman sanoi porvariston hillityksi charmiksi kuuluu yksityisyyden suojaaminen siihen kuuluu perhe elämän suojaaminen siihen kuuluu ennen kaikkea ihmisoikeuksien puolustaminen

on aivan järjetöntä että me käsittelemme heidän asiaansa ja annamme heidän olla suomessa useampia viikkoja maksamme siltä ajalta sellaista toimeentulotukea heille joka kannustaa heitä vielä uudemmankin kerran toteuttamaan tämän saman operaation

mutta jos sanotaan että se kuitenkin käytännössä koskee pääosin heitä niin se on vähän samaa kuin meillä sanottaisiin että on perustuslain syrjintäpykälien vastaista kieltää tyttöjen ympärileikkaus

ihmisoikeuksia uhkaa se että suomessa tehdään surmia suomessa ihmisiä ryöstetään suomessa ihmisiä pahoinpidellään

sehän koskee myös vain niitä kulttuureja joissa tyttöjen ympärileikkaus kuuluu kulttuuriperinteeseen tai jossa sitä perustellaan uskonnolla

sen sijaan on selvää että meidän pitää kaikin tavoin unionin tasolla painostaa vahvasti bulgarian hallitusta että se takaisi oman maansa kansalaisille ja myös vähemmistöille kuten romaneille ihmisarvoisen elämän edellytykset siellä

jos me voimme järkevästi ja ihmisoikeusvaltion ja demokratiavaltion parhaiden periaatteiden mukaisesti vahvistaa edellytyksiä selvittää rikoksia ja ennalta ehkäistä rikoksia niin se vahvistaa suomalaisten ja täällä olevien ulkomaalaisten ihmisoikeuksia

arvoisa herra puhemies

voitaisiin sanoa että se on näistä afrikan maista lähinnä kai afrikan maista tulevien maahanmuuttajien syrjimistä jos kielletään tyttöjen ympärileikkaus ja että tämmöinen kielto kohdistuu syrjivällä tavalla vain heihin

valpas annetaanko jatkuvasti uusia mutta se minkä vuoksi annetaan ja mielestäni pitääkin antaa sellaiset oikeudet ja valtuudet mitkä oikeusvaltiossa voidaan antaa on nimenomaan se että konnat juoksevat edellä käyttävät kaikki mahdolliset laittomat keinot omien rikostensa tekemiseen hyödyntävät esimerkiksi talousrikoksissa uusinta teknologiaa ja niin edelleen

edelleen samalla argumentilla voitaisiin sanoa että jos kielletään moniavioisuus suomessa kuten on kielletty niin sekin on syrjivää lainsäädäntöä perustuslainvastaista syrjivää lainsäädäntöä koska se kohdistuu vain niitten kulttuurien edustajiin joiden kulttuurissa ja uskonnossa moniavioisuus on sallittua

olen puhunut siitä että kun joudutaan tekemään välttämättömiä säästöjä ja leikkauksia niin tämä linja joka on nyt valittu viime vuosina että tulonsiirtoja puolustetaan viimeiseen asti mutta palveluista säästetään ei mielestäni ole perusteltu linja

niin pyritään nyt sillä tavoin pitämään yhteiskunnan ja meidän kaikkien uhreiksi mahdollisesti joutuvien puolta että annetaan poliisille toimivaltuuksia rikosten selvittämiseen

eli tällä samalla ajattelulla voitaisiin sanoa että suomessa on jo nyt hirveän paljon sitten tämmöisiä perustuslain vastaisia ja syrjiviä lainsäädäntöjä jotka kohdistuvat vain tiettyihin ihmisryhmiin

kun täällä keskusteltiin siitä annetaanko poliisille oikeus puhelinkuunteluun ja teletunnistetietojen saamiseen silloinkin eräät ihmisoikeusprofeetat nostivat metelin ja puhuivat poliisivaltiosta

kaiken kaikkiaan mielestäni on erittäin hyvä että sisäasiainministeri holmlund on asettanut työryhmän pohtimaan tätä julkisen kerjäämisen kieltämistä ja todellakin odotan että työryhmä tällä viikolla esittämässään välimietinnössä esittäisi tätä kieltoa

kaiken kaikkiaan on edustaja niikolle pakko sanoa että ei suomessa kuoltu nälkään silloinkaan kun näitä satojen miljoonien eurojen tulonsiirtokorotuksia viime ja tällä vaalikaudella ei ollut vielä tehty

valpas kuinka monta murhaa ja tämmöistä alamaailman välienselvittelyä ja törkeätä huumausainerikosta olisikaan jäänyt pimeäksi jos ei poliisilla olisi tänä päivänä törkeissä rikoksissa mahdollisuus turvautua myös puhelinkuunteluun ja teletunnistetietoihin

kaiken kaikkiaan herra puhemies tämä ihmisoikeuskeskustelu suomessa ja ilmeisesti länsi euroopassa muutenkin on siinä mielessä vinoutunutta että koetaan että vain valtiovalta uhkaa ihmisoikeuksia

arvoisa rouva puhemies

ministeri thorsille vastaan ensinnäkin että en halveksi toimettomuutta työttömyyttä joka on asianomaisesta itsestään riippumatonta

mutta aidossa elämässä ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia kuten oikeutta vapauteen oikeutta omaisuuteen oikeutta terveyteen oikeutta henkeen eivät poliisit uhkaa vaan niitä uhkaavat rikolliset

kerroin vain oman kantani siihen mikä suomalaisissa lisää muukalaisvihamielisyyttä ja maahanmuuton vierastamista

heinäluoma väittää tämä työperäinen maahanmuutto vaan minä väitän että se on juuri sellainen maahanmuutto ja sellainen perheenyhdistämispolitiikka joka johtaa siihen että meillä on paljon enemmän maahanmuuttajia suomessa kuin pystymme järkevällä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamaan niin että he täällä voisivat oppia kielen voisivat saada työtä

minä uskon tämän täysin ja annan siitä teille tunnustusta ja edustatte sitä kantaa joka on suomen linja ja kanta ja te olette varmasti tässä asiassa tehnyt parhaanne

mielestäni tässä on vain kovennettava politiikkaa

siinä missä euroalueella arvioidaan nyt miten pitää koventaa yhteisten pelisääntöjen noudattamista jotta kaikki eivät kärsi samalla tavalla pitää mielestäni muistaa että euroopan unioni on arvoyhteisö jonka arvoihin kuuluu ihmisoikeuksien noudattaminen se että vähemmistöjä ei syrjitä olivat ne sitten romaneja tai joitain muita vähemmistöjä

tässä euroopan unionin pitää koventaa politiikkaansa suhteessa sellaisiin maihin kuin romania ja bulgaria toivottavasti ei kohta vielä unkari sielläkin on erittäin huolestuttava vaalitulos jotta nämä maat tältäkin osin täyttäisivät eun tason vaatimukset

jokainen maa saa valita itselleen sellaisen parlamentin ja hallituksen kuin haluaa mutta eun ei tarvitse hyväksyä kaikkia näitä maita kerhoonsa niin kuin sanotaan

edustaja lohi esitti puheenvuoronsa aluksi mielestäni ihan perusteltua filosofiaa siitä että kaikki mikä on lailla sallittua ei välttämättä ole oikein ja niin edelleen

mutta sanoisin näin että vaikka me emme kaikkeen lasta vahingoittavaan aikuisten toimintaan voi emmekä halua puuttua oli sitten kyse vanhempien riitelystä tai viinan juonnista niin se ei ole syy ettemmekö me puuttuisi johonkin sellaiseen johon haluamme ja voimme puuttua

ymmärtääkseni vanhempi joka kurittaa lastaan ruumiillisesti syyllistyy kiellettyyn tekoon näin toimiessaan eli esimerkiksi siinä olemme katsoneet että tämä lapsen etu on niin tärkeä että tämmöiseen sinänsä intiimiin yksityiseen suhteeseen puututaan

ja kun lukee vaikkapa hallituksen esityksen perusteluja niin voi todellakin kysyä kummasta on lapselle oikeasti suurempi haitta

siitä että hänen äitinsä tai isänsä antaa hänelle kerran litsarin vai siitä että isä tai äiti tai vaikka molemmat tupakoivat vaikka joka aamu autossa viedessään lastaan päivähoitoon

se on todellakin punnintaa eri intressien ja eri oikeushyvien välillä

tässä punninnassa kerroin sen miten itse näitä asioita punnitsisin ja itse asiassa kyllä odotan ja uskon että perustuslakivaliokuntakin asian samassa valossa näkee

ja anteeksi muutenkin että olen käyttänyt ehkä suorasukaista kieltä tässä keskustelussa mutta minun mielestäni kaikista asioista vaikeistakin pitää voida keskustella ja käydä avointa keskustelua

syynä ruuhkaan on perhesidehakemusten kokonaismäärän kasvaminen sekä erityisesti enemmän selvitystä vaativien hakemusten määrän lisääntyminen suhteessa niin sanottu

vaikeimpien tapausten määrä missä haetaan perheenjäseniä etiopian pakolaisleireiltä tai somaliasta tai afganistanista tai irakista on lisääntynyt huomattavasti

joko me aivan hillittömästi lisäämme resursseja näiden perheenyhdistämisasioiden käsittelyyn maahanmuuttovirastossa mikä tarkoittaa sitä että hyvin lyhyessä ajassa saamme tuhansia perheenjäseniä suomeen kotoutettavaksi näiden turvapaikanhakijoiden perheenjäseniä tai sitten jatkamme nykytilannetta jolloin lainvastaisesti nämä käsittelyajat kuten tällä hetkellä venyvät ja aiheuttavat totta kai turhautumista sekä siellä odottavan perheen parissa että täällä perheen kokoajan kohdalla

me otamme tänne vähemmän ihmisiä ja annamme heille edellytykset pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa

tässä ymmärsin että ajatus menee näin että kun ei tätä tässä esitetä sanktioitavaksi niin tämä on aiheeton säädös ja muutenkin oli perusteluja miksi tämä on aiheeton

edustaja kari sanoi sanatarkasti että lapsia ei tänne lähetetä

ei minulla ainakaan henkilökohtaisesti olisi mitään tätä vastaan ja jos ne jotka pitävät tätä aiheettomana nimenomaan sen takia että tässä ei ole erityistä valvonta ja sanktiomekanismia tällä muutoksella olisivat valmiita tätä lakia kannattamaan niin se olisi vielä yksi syy lisää että pitäisi tämä valvontapuoli ja sanktiopuoli tässä järjestää

on varmasti niin että alaikäisenä tulevien turvapaikanhakijoiden joukossa on niitä nuoria jotka edustaja ville niinistön kertomalla tavalla pelastetaan siltä että heidät rekrytoitaisiin johonkin sotilasjoukkoon taistelemaan toisiaan vastaan

mutta väite siitä että lapsia ei tänne lähetetä ei pidä paikkaansa

en todellakaan ymmärrä sitä että jos meillä on ratsia ja poliisi saa siinä puuttua siihen että puhut kännykkään tai et käytä turvavyötä niin miksei poliisi saa sanoa että hei sinulla on kaksivuotiaat lapset takapenkillä minkä takia poltat tässä

me kaikki tiedämme että perheet ja suvut keräävät varoja ja lähettävät eurooppaan lapsia

näistä motiiveista

olen väittänyt ja väitän edelleen että jos meidän järjestelmämme suomessa olisi sellainen että kun lähetät lapsesi irrotat hänet perheestä rikot hänen perheensä mitä täällä on sanottu nyt tästä lakiesityksestä ja lähetät hänet hengenvaaralliselle matkalle eurooppaa jos me järjestämme suomessa eurooppaan sen jälkeen varmasti muukin perhe pääsee perässä niin kyllä tämä vain kannustaisi siihen menettelyyn että yhä useampia lapsia lähetettäisiin siinä toivossa että perhe pääsee perässä

en näe mikä ongelma siinä on

minä en ainakaan kuvittele että tällä kaikki ongelmat ratkeavat enkä näe tässä mitään liittymäkohtia alkoholilainsäädännön kokonaisuudistukseen

se kertoo mielestäni siitä miten inhimillinen mieli toimii

edustaja niinistö ei ollut ilmeisesti paikalla kun kerroin että tämä kolmen kuukauden aikaraja ei voi aiheuttaa oikeudenmenetyksiä mikäli tämän ajan puitteissa johtuen viranomaisten menettelystä tätä hakemusta ei pysty jättämään

lopuksi sanon että kyllä voi vastustaa edustaja niinistö sellaistakin esitystä mitä aikanaan on kannattanut ja voi katua tekemäänsä esitystä mutta on sääli että mediassa on syntynyt semmoinen väärä mielikuva että tämä voimassa oleva laki olisi nykyhallituksen aikaansaama

en minäkään ole sitä mieltä että poliisin resursseja nyt erityisesti pitäisi siihen käyttää että kytätään polttaako joku tupakkaa autossa lasten läsnä ollessa

sanoin että jos poliisilla on ratsia jossa katsotaan ovatko turvavyöt kiinni ja jossa katsotaan puhutaanko kännykkään niin miksei siinä samassa ratsiassa samoilla resursseilla ilman lisävoimavaroja ilman lisäkyttäämistä voida myös puuttua tähän

en ymmärrä miten se että autossa tupakointi kielletään lasten läsnä ollessa on pois siitä työstä jota tehdään lasten turvallisuuden hyväksi ja lasten suojelemiseksi muutoin

arvoisa herra puhemies

miten se on pois siitä että halutaan vahvistaa lastensuojelun resursseja tai halutaan muuten tehdä työtä lasten turvallisuuden hyväksi

sirnölle vastaan että en usko että kerjäämisen kieltäminen auttaa näiden ihmisten todellisissa ongelmissa mutta en usko myöskään että kerjäämisen salliminen auttaa heidän todellisissa ongelmissaan jotka ovat siellä lähtömaassa

minä näen tämän ihan niin että se mitä me säädämmekään siitä kielletäänkö tupakointi autossa lasten läsnä ollessa vai eikö kielletä nyt ei millään tavoin minun ymmärtääkseni vaikuta siihen mitä eduskunta tai viranomaiset muutoin tekevät lasten terveyden ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lasten suojelemiseksi erilaisilta pahoilta asioilta ja teoilta

eikä asia ole niin kuin ed

söderman puheenvuoronsa lopussa vähän antoi ymmärtää että parempi ratkaisu kuin kieltää kerjääminen on vaikuttaa lähtömaihin vaan asia on niin että minun mielestäni kerjääminen pitää kieltää suomessa ja siitä riippumatta vaikuttaa näiden ihmisten olosuhteisiin siellä lähtömaissa

pyysin tämän puheenvuoroni alun perin muusta syystä johon palaan mutta kun edustaja lohi ja myös edustaja elomaa nosti nämä perustuslailliset kysymykset esiin niin saanen siitäkin lausua muutaman sanan

eli jotenkin tuntuu siltä että edustaja lohi keksii tekosyitä tämän lain vastustamiseksi tämän hallituksen yksimielisen esityksen vastustamiseksi

söderman että jossakin on kerjäämisestä tehty taidetta euroopassa en tiedä mutta kyllä minä sanon että kun suomessa nämä ihmiset istuvat kylmässä maassa puolittain makaavat maassa pyytävät ohikulkevilta ihmisiltä almua niin ei se mielestäni ole ihmisarvoinen tapa hankkia elantoaan

minulle ainakin käteen sattui vain korjattu versio ja siinä ei ollut liitteenä perustuslakivaliokunnan lausuntoa joten joudun nyt tätä asiaa kommentoimaan yleisemmällä tasolla ja lähinnä sen valossa mitä täällä edustajat sanoivat

olen jo pitkään ollut sitä mieltä että meillä suomessa perustuslakia tulkitaan liian tiukasti

mitä sitten tulee bulgariaan ja romaniaan niin uskon että suomi on pyrkinyt vaikuttamaan sekä euroopan neuvostossa että euroopan unionissa jotta ne kohtelisivat omia vähemmistöjään paremmin

alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on asia joka on vireillä ja toivottavasti siinä päädytään järkeviin ratkaisuihin mutta en ymmärrä miten se olisi syy vastustaa tätä hallituksen esitystä

söderman varmasti on samaa mieltä että meillä oli eräänlainen momentum vääntää tästä asiasta siinä vaiheessa kun nämä maat pyrkivät ja pääsivät eurovapaan unionin jäseniksi

jos vaikka katsotaan äsken puheena ollutta koulurauhalainsäädäntöä niin perustuslakivaliokunta totesi tässäkin esityksessä kaksi perustuslain vastaista säädöstä vaikka se oli erittäin huolellisesti valmisteltu ja eri näkökohdat huomioinut

olen huolissani siitä että esimerkiksi unkarissa viime vaaleissa menestyi aika hyvin puolue joka on avoimen rasistinen avoimesti oman maansa romaneja ja juutalaisia vastaan

tänne pöydälle on jaettu lakivaliokunnan mietintö esitutkintapaketista ja eiköhän sieltäkin löytynyt perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslainvastaisuuksia

nyt täällä ollaan vaatimassa yhdenvertaisuussäädöksen erittäin tiukkaa tulkintaa laajentavaa tulkintaa

södermankin täällä totesi jäsenmaihin näiden ihmisoikeuksien ei näiden maiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi myös näiden maiden vähemmistöille

jos tälle tielle lähdetään niin monien esimerkiksi veropolitiikkaan sosiaalipolitiikkaan tai aluepolitiikkaan liittyvien lainsäädösten perustuslainmukaisuus voitaisiin kyseenalaistaa koska totta kai lainsäätäjä jatkuvasti esimerkiksi veropolitiikassaan aluepolitiikassaan ja sosiaalipolitiikassaan tekee eroja kansalaisten välillä

arvoisa herra puhemies

vähän sääli pitkittää keskustelua ulkona on kaunis kesäinen ilta ja meillä kaikilla varmasti on jo halua päästä tästä talosta ulos tänä iltana mutta kuitenkin haluan vastata vielä ministeri thorsin viimeiseen puheenvuoroon

mutta nämä erot eivät tietystikään saa olla mielivaltaisia ja tämä yhdenvertaisuussäännös on nimenomaan mielivallan kielto syrjinnän kielto

mutta se ei ole rasismin hyväksymistä jos me pyrimme rehellisesti ja avoimesti arvioimaan mitkä seikat ovat omiaan lisäämään ihmisten kielteistä suhtautumista maahanmuuttajiin ja jopa rasismia

mutta jos sitä ruvetaan tulkitsemaan tiukasti ja laajasti näiden erojen tekemisen kielloksi niin me olemme vielä kummissamme

esimerkiksi tällä hetkellä meillä on paljon eläkkeensaajia jotka ovat sitä mieltä että tämä suuremmille eläkkeille säädetty lisävero on perustuslain vastainen ja niin edelleen

näitä tekijöitä pitää voida arvioida avoimesti ja rehellisesti vaikka ei hyväksy ja tietystikään ei pidä hyväksyä rasismia eikä sen enempää jalkapalloilija eremenkon nimittelyä kuin kenenkään muunkaan suomessa olevan ihmisen nimittelyä hänen etnisen taustansa perusteella

mitä tiukemmin me tulkitsemme perustuslakia ja viemme yhä laajemmalle sen tiukkaa tulkintaa sitä enemmän me kavennamme kansan valitseman eduskunnan tosiasiallista toimivaltaa ja luovutamme tässä suhteessa yhä enemmän valtaa niille muutamalle yhden käden sormin laskettavalle professoritason asiantuntijalle joita perustuslakivaliokunta näissä asioissa kuulee

mutta tässä esityksessä myös opintotuki sidotaan indeksiin ja opintorahaa korotetaan

on huolestuttavaa jos meillä maahanmuuttoasioita on hoitamassa ministeri joka luulee että me emme voi vaikuttaa turvapaikanhakijoiden määrään

kaikki täällä keskustelussa käytetyt puheenvuorot ylistävät ja kiittävät tätä opintorahan sitomista indeksiin ja useimmissa puheenvuoroissa on vaadittu sen lisäksi opintotukijärjestelmäämme muita parannuksia jotka siis parantavat opintotukijärjestelmäämme saajan kannalta